päinvastoin nämä veronkevennykset omalta osaltaan ovat lisänneet ja pahentaneet meidän velkaongelmaamme

valtiontalouden tiukka kehys epäilemättä lisää verotukien käytön houkuttelevuutta verotukia kun ei huomioida kehyksissä vaikka lähes aina verotukien käytössä on kysymys määrärahaan rinnastettavasta käytöstä

sitten puhemies ehkä viimeisenä asiana otan esiin esityksen siitä että kehysten piiriin pitäisi ottaa koko julkinen talous

on selvää että nyt kun valtiontaloutta joudutaan tosissaan tasapainottamaan paine veropohjan laajentamiseen kasvaa

kun esimerkiksi alkoholiveroa tai makeisveroa korotetaan niin kansalaisilla on mahdollisuus pienentää kulutustaan mutta miten on esimerkiksi sähkölämmitystä käyttävän omakotitaloasujan laita

meillähän tilanne on ollut se että kun valtio on saanut pidettyä menonsa kurissa niin kunnissa menokehitys on ollut ihan eri luokkaa

siellä menot ovat lisääntyneet erittäin voimakkaasti mutta en kyllä lähtisi tässä syyllistämään pelkästään kuntia

sasi te arvostelitte kuntia holtittomasta taloudenpidosta hyvinä vuosina

on tietysti totta että kuntien menot ovat kasvaneet kohtuullisen nopeasti mutta kyllä tässä pitäisi myöskin valtion katsoa peiliin siinä kuinka paljon valtiovalta on antanut uusia tehtäviä kunnille

kyllähän tässä on käynyt myös niin että valtio on jatkuvasti lisännyt kuntien tehtäviä eikä kuitenkaan ole antanut tarvittavaa rahoitusta näiden tehtävien hoitamiseksi

toisaalta jos ihmiset alkavat rajusti säästää sähköä sulkemalla ilmastointia tai laskemalla lämpötilaa niin uskon että seurauksena on takuuvarmasti kosteusvaurioiden lisääntyminen ja tätä kautta tästä aiheutuva suuri lasku

siitä huolimatta on mielestäni perusteltua että todellakin koko julkinen talous saadaan kehysmenettelyn piiriin

eli meidän pitäisi viimeinkin päästä siihen että kuntien tehtäviä ei enää lisätä

sitä on monesti vannottu mutta se ei vaan ole toiminut

minun mielestäni on erinomaisen hyvä että tässä erilliskertomuksessa on otettu kantaa myös talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen tarpeellisuuteen ja tarkoituksenmukaisuuteen

mitä sitten tulee energia ja ympäristöveroihin niin mielestäni on aivan oikein että verotuksella tuetaan ilmasto ja energiastrategiassa asetettuja tavoitteita

kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen uusiutuvien energialähteiden käytön lisääminen energiansäästöön kannustaminen ja energiatehokkuuden lisääminen ovat hyviä ja kannatettavia asioita

tällainen energiaverouudistuksen rakennemuutos tulisikin toteuttaa tiettyä esimerkiksi kolmen vuoden siirtymäkautta käyttäen

jos se tehtäisiin näin niin tämä mahdollistaisi oikeudenmukaisen ja hallitun muutoksen sekä energiankäyttäjille että tuottajille

arvoisa puhemies

aluksi haluan todeta sen että ministeri pekkarisen avaus valtioenemmistöisestä kaivosyhtiöstä oli hyvä ja tämä asia on todellakin syytä selvittää

mitä sitten tulee luonnonvaroihin ja niiden kestävään käyttöön niin mielestäni se edellyttää sitä että me yhä enenevässä määrin korvaamme uusiutumattomia uusiutuvilla

eräs konkreettinen tapa meillä suomessa lisätä uusiutuvien käyttöä on puurakentamisen lisääminen

meillä puurakentamisesta on puhuttu paljon

se on paljon julkisuudessa mutta me emme ole kuitenkaan päässeet lähellekään sitä tasoa mihin meillä suomessa olisi kaikki mahdollisuudet kaikki edellytykset

aluksi haluan todeta että ed

suomessa käytetään erittäin runsaasti alkoholia

toivottavasti näin on ja jos näin on niin silloin seuraisimme muita länsimaita joissa alkoholin kulutus on ollut selkeässä laskussa jo pitkään

mielestäni on selvää että alkoholin liiallinen käyttö on suomessa keskeinen kansanterveydellinen ongelma

mitä sitten tulee nuorten alkoholinkäyttöön niin suomalaiset nuoret aloittavat alkoholinkäytön kansainvälisesti vertaillen hyvin nuorina ja juovat humalahakuisesti kuten täällä on todettu

on tietysti myös niin että aikaisin aloitettu alkoholinkäyttö on merkittävä riskitekijä alkoholiriippuvuuden syntymisessä

meillä on myös runsaasti tutkimustietoa siitä että altistuminen mielikuvamainonnalle aikaistaa alkoholinkäytön aloittamista ja lisää käytön määrää

mielestäni alkoholipolitiikan keskeisenä läh tökohtana tulee olla terveyden edistäminen ja alkoholin sosiaalisten haittojen vähentäminen

puuttuminen alkoholin mielikuvamainontaan olisi epäilemättä oikeansuuntainen askel nuor ten päihdeongelmien ennaltaehkäisemiseksi

arvoisa puhemies

lopuksi haluan vielä todeta sen että maailman terveysjärjestön jäsenmaana suomikin on sitoutunut suosituksiin joiden mukaan kaikilla lapsilla ja nuorilla on oikeus varttua ympäristössä joka on suojattu niin pitkälle kuin mahdollista alkoholijuomien markkinoinnilta

arvoisa puhemies

suomi kiinnostaa malminetsinnän ja kaivostoiminnan kohdemaana

tällä hetkellä toki finanssikriisin myötä monet hankkeet ovat jäissä mutta uskon että viimeistään siinä vaiheessa kun raaka aineiden maailmanmarkkinahinnat alkavat tosissaan nousta myöskin monet hankkeet tulevat toteutumaan

joka tapauksessa minulla on se käsitys että kaivostoiminnasta voi tulla merkittävä teollinen ala joka tuo hyvinvointia monille sellaisille alueille jotka ovat joutuneet tyytymään vähän niukempaan antiin

arvoisa puhemies

mitä tulee tähän esitykseen niin mielestäni se on tasapainoinen kompromissi jossa ristikkäisiä intressejä on pystytty hyvin yhteensovittamaan

yksi kritiikkiä aiheuttanut asia on lupaprosessien pituus

haluaisin kysyä vielä sitä mikä on tiedän arvionne näistä lupaprosessien pituuksista tulevatko ne tämän lain myötä oleellisesti pitenemään niin kuin on epäilty

tässä selontekotekstissä minua jotenkin hämmästytti se että tällä itämeri strategialla ei pyritä hankkimaan lisärahoitusta eun piiristä näiden toimenpiteiden toteuttamiseen

ymmärrän kyllä että painopiste tai päävastuu rahoituksessa on tietysti rannikkovaltioilla ja muilla alueen toimijoilla mutta kyllä minun mielestäni pitkän tähtäimen tavoitteena tulee olla myöskin rahoituksen lisääminen eun toimesta

minusta näin lyhyen aikavälin tavoitteena pidän sitä että tämä itämeri strategia saadaan uuden tulevan komission ohjelmiin ja painopistealueisiin sisään

suomen julkisen talouden näkymät ovat varsin synkät

kunnat ovat nyt jo joutuneet velkaantumisen lisäksi taloutta tasapainottaakseen nostamaan veroprosentteja leikkaamaan palveluja ja lomauttamaan henkilökuntaa

ikääntymisestä johtuvat menopaineet kohdistuvat jatkossa erityisesti kuntiin eli tässä voi kysyä miten kunnat tulevat selviytymään näistä haasteista

puhemies

mielestäni avainasemassa on kustannuskehityksen saaminen hallintaan mikä edellyttää tuottavuuden parantamista mutta kyse ei ole missään nimessä palvelujen yksityistämisestä vaan työ ja toimintatapojen rationalisoinnista ja palvelujen uudelleenorganisoinnista kunnissa

on helppo yhtyä täälläkin tänään esitettyihin näkemyksiin että merirosvo ongelmaa ei ratkaista atalanta operaatiolla eikä muillakaan merellisillä toimilla

ratkaisun avaimet ovat somalian vakauttamisessa ja toimivien valtiorakenteiden luomisessa mutta me tarvitsemme joka tapauksessa tällä hetkellä merirosvojenvastaista toimintaa

taustalla on järjestäytynyttä rikollisuutta

näitä lunnasrahoja käytetään sitten alusten aseiden ja viimeistä huutoa olevien kommunikaatiovälineiden hankintaan ja tällä tavalla luodaan edellytyksiä helpommalle merirosvoustoiminnalle

jo yksistään valtavan laaja alue tekee toiminnasta haasteellisen

yhdysvallat nato venäjä kiina intia malesia euroopan unionin ulkopuolisista eurooppalaisista maista muun muassa norja makedonia ja kroatia

sitä voi konkretisoida muun muassa siten että yhden hengen menopaluu lento lontoosta new yorkiin aiheuttaa lähes yhtä suuret päästöt kuin eurooppalaisen keskivertoperheen asunnon lämmitys vuodessa

arvoisa puhemies

yksi suuri ongelma täällä operaatioalueella on ollut se että monien eri toimijoiden yhteistyö ei ole ollut niin hyvää ja toimivaa kuin olisi voinut odottaa

operaatio tulee testaamaan merivoimien kriisinhallintaoperaatioiden johtamiskyvyn mutta se antaa myös käytännön harjoitusta meriliikenteen suojautumistehtävissä

täällä on jo eräissä puheenvuoroissa todettu että miinalaiva pohjanmaa on hidas alus sellainen jolla ei oteta kiinni merirosvojen nopeita aluksia mutta täällä on myöskin todettu että tämä ei ole myöskään tarkoitus

väestön jatkaessa kasvuaan luonnonvarojen kysyntä kasvaa ja hinnat nousevat

suurena uhkana näen myös sen että monet eläin ja kasvilajit ovat häviämässä maapalloltamme erittäin nopeaan tahtiin

todennäköisimmät riskit liittyvät liikenteeseen

arvioiden mukaan me elämmekin tänään parasta aikaa maapallon kuudetta lajien sukupuuttoaaltoa ja tämä lajien nopea häviäminen on ihmisten toimenpiteiden seurausta

arvoisa puhemies

toistaiseksi operaatioalueella ei ole esiintynyt terroristi iskuja operaatioon osallistuvia aluksia vastaan

tällaisia iskuja ei kuitenkaan voi sulkea pois

uskon että nykyiselle polttoaineelle ei ainakaan lähitulevaisuudessa ole nähtävissä vaihtoehtoja mutta energiatehokkuutta voidaan lisätä monella muulla tavalla

nopeilla pienveneillä tämmöiset voisivat olla mahdollisia ja näihinkin pitää tässä operaatiossa varustautua

hanke tulee lisäämään vakautta itämeren piirissä eun ja venäjän keskinäinen riippuvuus erityisesti taloudellinen riippuvuus tulee lisääntymään

uskonkin että ilman määrätietoisia toimia luonnon monimuotoisuus vähenee meillä täällä suomessakin ja ekosysteemien toimintakyky heikkenee

energiatehokkuutta voidaan lisätä myös optimoimalla koneen nopeutta ja lentokorkeutta

konevalinnoilla on suuri merkitys

suomessa kotimaan lennoilla käytetään paljon potkuriturbiinikoneita jotka ovat huomattavasti energiatehokkaampia kuin suihkukoneet

täällä suomessa me olemme kuitenkin siinä mielessä onnellisessa asemassa että meillä on runsaasti luonnonvaroja ja näihin luonnonvaroihin liittyy merkittäviä uusia tuotantomahdollisuuksia ja markkinoita

hankkeella on tietysti ympäristövaikutuksia ja yhdyn niihin puheenvuoroihin joissa on vaadittu ympäristövaikutusten tarkkaa selvittämistä

päästöjen vähentämisessä tarvitaan kuitenkin taloudellisia ohjauskeinoja ja tässä mielessä lentoliikenteen sisällyttäminen euroopan unionin päästökauppajärjestelmään on hyvä ja perusteltu keino

uskon että tämä hanke tulee myös lisäämään meriturvallisuutta itämerellä koska ymmärtääkseni vaihtoehtona olisi laivaliikenteen erittäin merkittävä lisääntyminen

biomassan hyödyntämisessä meidän on kuitenkin löydettävä toimiva tasapaino energiantuotannon ravinnontuotannon ja metsäteollisuuden raaka ainetarpeen kesken

vaikka direktiiviä sovelletaan paitsi euroopan unionin sisäisiin myös euroopan unionin ja kolmansien maiden välisiin lentoihin niin mielestäni on tärkeää että me pystymme jatkossa sopimaan myös globaaleista pelisäännöistä

kuten mietinnössäkin todetaan tällainen kattava kansainvälinen järjestelmä on ollut jo valmistelussa mutta lopulliseen ratkaisuun ei vielä toistaiseksi ole päästy

metsäteollisuus on käynyt läpi erittäin syvällisen rakennemuutoksen ja täytyy sanoa että metsäteollisuus kyllä tietysti voi itsekin katsoa peiliin siinä mielessä että se ei aikanaan kovinkaan paljon panostanut tutkimukseen ja tuotekehitykseen nojasi vanhoihin tuotteisiin ja nyt kun paperin kysyntä on alkanut hiipua on tullut kiire hakea uusia tuotteita

lentoliikenteen päästökaupan toimivuutta on myös epäilty ja arvosteltu

no minä uskon että metsäteollisuudella suomessa on tulevaisuutta ja näitä uusia tuotteita löytyy

eu maiden yhtiöihin kohdistuu päästökaupan vuoksi suurempi kustannusrasitus kuin eun ulkopuolisiin yhtiöihin joilla on päästökaupan ulkopuolista liikennettä